talousunioni jossa jäsenmaiden itsemääräämisoikeus merkitsee on tavoiteltavampi vaihtoehto kuin eripurainen näennäisesti yhtenäinen liittovaltio

jos kerran tuulivoiman on katsottu olevan kannattava energiantuotannon muoto suomessa niin miksi eivät yrittäjät investoisi sähkönjakeluverkostoon itse ja tekisi tuulivoimapuistonsa muualle kuin kansalaisten takapihoille

maataloustuista huolimatta eu jäsenyytemme on kiihdyttänyt maaseutumme alasajoa

pankkiasiointi on siirtynyt yhä enemmän verkkopankkiin koska konttoriverkosto harvenee asiointiaikoja pankkitiskillä supistetaan sekä nosto ja maksuautomaattien verkosto harvenee

toivottavasti he myös vastaavat aikanaan elinkaarensa päätepisteeseen tulleiden tuulivoimaloiden purkamisesta ja kantavat näin ollen oman osansa ympäristövastuusta

arvoisa puhemies

voimmeko hyväksyä eun byrokratiaviidakon ja syytää suomalaisten veronmaksajien euroja valtaviksi paisuneisiin ja ainakin osin turhiin hallintokuluihin

asiointi esimerkiksi kansaneläkelaitoksen sivuilla edellyttää pankkitunnuksia

verkkopankkitunnusten avulla palvelun käytön edellyttämä tunnistautuminen onnistuu myös poliisin sivuilla tai vaikkapa sähköyhtiössä ja lukuisissa verkkokaupoissa

arvoisa puhemies

uuden ajankohtaisen huolenaiheen muodostaa sosiaaliturva ja terveyspalvelujärjestelmämme avautuminen eu maiden kansalaisille

meillä on nyt tässä kansalaisaloite järkeä tekijänoikeuslakiin esillä asiana ja tekisin siihen lausumaehdotuksen

vastauksessa joka annettiin maksuhäiriömerkintöjen vaikutuksesta pankkipalveluihin esitettyyn kirjalliseen kysymykseen on valtiovarainministeriön käsityksen mukaan verkkopankkitunnuksia lähtökohtaisesti pidettävä laissa tarkoitettuna tilinkäyttövälineenä eikä asiakkaan maksuhäiriötä voida sinänsä pitää laissa tarkoitettuna painavana perusteena tilinkäyttövälineen myöntämisestä kieltäytymiseen

tuulivoiman sijaan suomessa tulisi panostaa enemmän turve energian tuotantoon ja ylipäätään edistää kaikin mahdollisin keinoin suomalaisten hyvinvointia energia ja ilmastostrategian osalta

eduskunta edellyttää että opetus ja kulttuuriministeriö ottaa huomioon kansalaisaloitteen ehdotuksen koskien tekijänoikeusneuvostossa edustettuina olevia sidosryhmiä

toivoisin että suomi olisi kärkisijoilla kun olympiamitaleja jaetaan sotsissa tälläkin hetkellä mutta kärkisija eun nettomaksajana ei ole tavoiteltava asia se on valitettavasti tosiasia

myös kuluttajaviraston kkvn mukaan pankkipalveluiden tarjonnassa on tapahtunut niin suuria muutoksia että verkkopankkitunnusten pitäisi kuulua kaikille tarjottaviin peruspankkipalveluihin

kannatan edustaja eerolan tekemää esitystä

yhteiskunnan on pidettävä huolta siitä että kaikilla kansalaisilla on saatavilla välttämättömät pankkipalvelut ihmisen taloudellisesta asemasta riippumatta sekä yhtäläiset mahdollisuudet käyttää viranomaispalveluita

edellä olevan perusteella ehdotamme että muutetaan luottolaitostoiminnasta annetun lain satakolme neljä pykälän pään pitäsi pykälä muutettaisiin

asiakkaan oikeus peruspankkipalveluihin

talletuspankki ei saa kieltäytyä tavanomaisen talletustilin avaamisesta ja tilin käyttöön tarkoitetun verkkotunnisteen tai muun välineen myöntämisestä taikka maksupalvelua koskevan toimeksiannon hoitamisesta eta valtiossa laillisesti oleskelevalle luonnolliselle henkilölle ellei kieltäytymiselle ole painavaa perustetta

perusteen tulee liittyä kyseisen henkilön aiempaan moitittavaan käyttäytymiseen jollaisena ei pidetä vähäistä maksuhäiriötä taikka siihen ettei asiakassuhteelle selvästi ole todellista tarvetta

arvoisa puhemies

kieltäytymisen syy tapauskohtaisesti yksilöityine perusteluineen on kirjallisesti ilmoitettava henkilölle

tälle on samalla kirjallisesti ilmoitettava että hänellä on oikeus lähettää päätös tiedoksi finanssivalvonnalle ja kilpailu ja kuluttajavirastolle

pankin on samalla annettava hänelle näiden yhteystiedot kirjallisesti

hallituksen päämäärät ja suunnitelmat valtiontalouden kehyksiin liittyen kuulostavat monin kohdin kauniilta mutta konkreettiset suunnitelmat epäkohtien korjaamiseksi ja asioiden edistämiseksi tuntuvat jäävän puolitiehen

arvoisa puhemies

haluan että kiinnitetään huomiota siihen että helpoin tapa allekirjoittaa kansalaisaloite on tehdä se netissä mutta siihenkin tarvitaan pankkitunnukset

me perussuomalaiset olemme yrittäneet kannanotoillamme auttaa hallituspuolueiden edustajia muistamaan vielä oman kantansa opintotuen indeksiin sitomisesta vaalien alla mutta mitä ilmeisimmin turhaan

arvoisa puhemies

hallitus on hinaamassa suomea väkisin mukanaan sellaiseen uhkapeliin johon kansan enemmistö ei halua osallistua euroillaan

varuskuntien lakkautuslistaa on pohdittu jo kuumeisesti

armeijan tulevaisuuden koulutustavoitteita pitäisi tarkastella myös yhteiskunnallisesti

koulutetut asevelvolliset ovat elintärkeä apu pelastusviranomaisille jos maatamme kohtaisi esimerkiksi öljykatastrofi tai jokin muu uhka

yleinen asevelvollisuus merkitsee nuorelle myös perusasioiden oppimista ja sosiaalista kanssakäymistä

emme voineet hyväksyä tuolloin suomen osallistumista ulkomaisten pankkien ja sijoitta jien pelastamiseen suomalaisten verorahoilla emmekä voi edelleenkään

kansalaiset ihmettelevät jatkuvasti toreilla sitä miksi aina puhutaan evmstä ja ervvstä mutta kotimaan ongelmiin viitataan vain kintaalla

täällä eduskunnassa puhutaan kauniisti syrjäytyneiden ja vammaisten vanhusten ja lapsiperheiden auttamisesta mutta miten ihmeessä voidaan auttaa jos kaikki rahat ovat virranneet eurooppaan

vanhuspalvelulaki on hyvä jos se saadaan toimimaan

kulttuuripolitiikassa kehyskauden tavoitteena on edistää kulttuurin ja luovan alan työllistävyyttä lisätä kulttuuripalveluiden tasa arvoista saatavuutta ja kulttuurin kansantaloudellista vaikuttavuutta

piikki on täysin auki eun suuntaan

tästä huolimatta ammattikorkeakoulujen leikkaustalkoiden johdosta lopettamis uhan alle päätyvät usein myös kulttuurialan koulutusta järjestävät yksiköt kuten esimerkiksi turun ammattikorkeakoulun muotoilun ja musiikin opetus jotka ovat edistäneet ainutlaatuisella panoksellaan suomalaista osaamista

kansalaisia yritetään tuuditella vakuuksien avulla

on korkea aika suunnata voimavarat oman maan asioihin eikä pitää piikkiä auki rajattomasti euroopan kriisivaltioiden tukemiseen

omavaraisuus ruoantuotannossa ja pienten sekä keskisuurten yritysten hengissä pysyminen ovat avainasemassa että jatkossakin voimme edes jossain määrin puhua hyvinvointivaltiosta suomen kohdalla

lopuksi kannatan edustaja ismo soukolan esitystä

jokaisen suomalaisen tuleekin jatkossa miettiä haluaako veroeurojensa päätyvän ulkomaisten pankkien ja sijoittajien taskuun vai suomalaisten hyvinvointiyhteiskunnan kehittämiseen

kansalaisemme ottavat ahkerasti kantaa turuilla ja toreilla epävirallisia gallupeja on tehty

tätä eurokarusellia kansalaiset ovat seuranneet hyvin tarkkaan ja siksi on käsittämätöntä etteivät hallituksen edustajat kunnioita kentältä tulevaa viestiä

kouluverkoston kattavuus on melko harvaan asutussa maassamme tärkeä jotta opiskelumahdollisuudet eivät aivan mahdottomasti poikkeaisi asuinpaikan perusteella

ministeri urpilainen on kyllä yrittänyt kovin jonkinlaisien vakuuksien saamiseksi edustaja viitanen niistä kovin tässä hehkutti mutta vielä kerran kyllä totean tähän seuraavan kylmän totuuden

vakuudet eivät kelvanneet muille maille

edellä olevan perusteella kannatan edustaja timo soinin tekemää epäluottamuslausetta

valtion tulisi jatkossakin osallistua oppilaitosten perustamiskustannuksiin ja peruskorjauksiin sillä monien todella tärkeiden korjaushankkeiden toteutus saattaa viivästyä ja jäädä odottelemaan niitä lihavampia päiviä joita ei nykyhallituksen politiikalla ole ihan heti odotettavissa

perusopetuksen laadun näkökulmasta koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettajaoppilas suhdetta valtion rahoituksen perusteissa on hirvittävä virhe

arvoisa puhemies

muistan että olin erittäin nuori ja pieni tyttönen vielä kun tästä lehmänkurkuntiestä puhuttiin

monet kansanedustajat ovat tuoneet asian esille ja tehneet tästä aloitteen vuosikymmenien aikana mutta koskaan se ei ole läpi mennyt

iso osa opiskelijoista elää köyhyysrajan alapuolella joten ainakin heidän terveydestään tulisi huolehtia

miksi pitäisi rakentaa uusi tie siltoineen välille kustavilokalahti

arvoisa puhemies

lokalahti on ollut uudenkaupungin osasena jo kolmisenkymmentä vuotta elikkä tämä on nyt tieväli kustaviuusikaupunki

se täytyy sanoa että en olisi uskonut että tähän lapsilisään koskettaisiin

nyt haluaisin vielä selventää sitä että kun tätä ja tästä asiasta on puhuttu jo kauan viime keväänä oli näitä rekkamielenosoituksia aiheesta on valmisteltu niin ministeri soini on joutunut esittämään tämän mutta hän ei ole varmaan tämän takana eikä keksinyt tätä

pää ja kantaväestöön lisää kiittämään uuden kantaväestö lisääntyy kesälomien aikana monella monella tuhannella kun kesälomalaiset tulevat mökeilleen

käytännössä järkevää olisi kohdistaa oppivelvollisuusiän korottaminen koskemaan vain niitä nuoria jotka eivät saa peruskoulua suoritettua ja näin ollen eivät voi pyrkiä jatko opintojen piiriin

uudessakaupungissa on orastavaa teollisuutta nimittäin uutta mersua aletaan valmistaa ensi syksynä soijatehdas kohoaa ja monta muutakin uutta laitosta on tulossa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

jos halutaan työpaikkoja lisää jos halutaan että elinkeinoelämä vilkastuu siihen tarvitaan hyvät kulkuyhteydet

liikuntapalvelujen tulisi olla lähempänä peruspalvelua ja niiden tuottamista kunnissa tulisi tukea sekä koordinoida nykyistä vahvemmin

yksi peruslähtökohdista on se että leikataan mieluummin suurituloisilta kuin taloudellisesti tiukassa asemassa olevilta kuten esimerkiksi lapsiperheiltä työttömiltä tai eläkeläisiltä

nyt on eletty pitkä aika sen jälkeen paljon on vettä virrannut ja tietysti verrattuna tähän talousarvioon mikä silloin on tehty kustannukset ovat ihan eri luokkaa tänä päivänä

liikkumattomuuden aiheuttamiin ongelmiin kuten diabetekseen ylipainoon tuki ja liikuntaelinten sairauksiin tulee puuttua laajasti eri ministeriöiden taholta

perusopetuslaki lukiolaki ammatillisesta koulutuksesta annettu laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettu laki ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettu laki ovat merkittävässä asemassa ajateltaessa opetusta kokonaisuutena

lapsilisien leikkaus kohdistuu perheisiin joissa yritetään rakentaa suomen tulevaisuutta kasvattamalla kunnon kansalaisia jotka aikanaan vastaavat tämän maan pyörimisestä

koska siltojakin vaikkei kovin pitkiä pitää muutama rakentaa niin se ei ole kovin halpa projekti ja koska nykyään ja viime vuosina on hyvin vähän uusia teitä rakennettu ei ole ollut varaa edes näitä perusväyliä pitää kunnossa ja vähän huonolta näyttää tämä tulevaisuuskin tiet ovat huonossa kunnossa suomessa niin ei kovin ruusuiselta näytä myöskään lehmänkurkuntien kohdalla

riittävään liikkumiseen pitää vaikuttaa jo varhaiskasvatuksessa

sieltä ne tulevaisuuden veroeurot tulevat ja huomauttaisin vielä että uudet sukupolvet tulevat maksamaan nykyisen ja menneiden hallitusten virheistä vallitsevalla politiikalla myös etelä euroopan kriisimaiden virheistä

hallitus on myös epäonnistunut työllisyyden edistämisessä

vaikka se näennäisesti panostaa työllisyyttä edistäviin toimiin niin samalla se päätöksillään torpedoi esimerkiksi suomalaisten pk yritysten työllistämismahdollisuuksia

näin ollen koulurauhan toteutumiseen tulee panostaa

tähän liittyen opettajilla ja rehtoreilla tulee olla riittävät oikeudet puuttua tilanteeseen jos oppilaalla epäillään olevan hallussa vaarallisia esineitä tai aineita ottamalla ne haltuun

uusi valtiovarainministeri penää uusien työpaikkojen syntymistä